se tarkoittaa aina rakentajalle lisää kustannuksia pitkiä kuljetusmatkoja ja se ei sitten taas tähän meidän ilmastoajatteluun oikein sovi

on selvää että kaikkien yrittäjien ja yritysten on sitouduttava ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien torjuntaan siinä missä meidän kaikkien muidenkin

näitä uusia asetuksia ja säännöksiä tulee vaan sellaista tahtia että siinä vauhdissa eivät tahdo yrittäjät eivätkä yritykset pysyä mukana ilman asianmukaista neuvontaa ja riittävää siirtymäaikaa

on useita lupia normeja päästökauppoja veroja ja maksuja niin paljon että niiden käsittelyyn ja selvittelyyn menee kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa

on käynyt myös ilmi että nämä ympäristöviranomaisten lupakäytännöt ovat varsin kirjavia ja toisistaan poikkeavia riippuen siitä minkä ely keskuksen alueella toimitaan

esitänkin että yritystoiminta ja työllisyysvaikutusten arviointi olisi otettava osaksi ympäristölainsäädäntöä ja ympäristölakien tulkintaa

lisäksi yrityksille on annettava tarpeeksi sopeutumisaikaa näiden uusien säännösten omaksumiseen ja tarvittavien muutosten toteuttamiseen ottaen huomioon ne pitkäaikaiset investoinnit ja riittävä neuvonta

tässä on sellainen uhka kun suojelemme ympäristöä niin kuin kuuluukin sitä en tässä halua ollenkaan kyseenalaistaa tai väheksyä että suojellaan tällä joustamattomalla tulkinnalla tätä yhteiskuntaa myös sitten yritystoiminnalta ja työllisyydeltä jota niin kipeästi tarvitsisimme

tämä vaatimus yritystoiminnan ja työllisyysvaikutusten arvioinnista on perusteltu sikälikin että ympäristökeskuksen tehtävät siirtyvät vuoden alussa elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin ja ympäristölupien käsittely aluehallintovirastoihin

nimensä mukaisesti ely keskuksen tulee pitää huolta ja ottaa kantaa niin ympäristön kuin elinkeinoelämänkin asioihin tasapuolisesti ja toinen toisensa huomioon ottaen

mielestäni työ ja elinkeinoministeriön on huolehdittava yritysten toiminta ja kasvumahdollisuuksista

temmin olisikin aloitettava keskustelu ympäristöministeriön kanssa ja vaadittava tätä yritys ja työllisyysvaikutusten arviointia osaksi ympäristölainsäädäntöä ja ympäristölakien tulkintaa

arvoisa rouva puhemies

sehän johtuu tietysti sieltä betonirakentajalobbareista ja niistä ddrn rakennusihannoinneista ja niitä rakennuksiahan meillä nyt on sitten ihan riittämiin rakennettu

ministeri vapaavuori asetti työryhmän tämmöisen jantusen työryhmän joka on jättänyt raporttinsa ja se tutkiskeli tätä puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä ja siellä on paljon muutettavaa

nämä rakentajat kertoivat että eivät he niinkään tarvitse tukea vaan he tarvitsevat vain sellaiset määräykset että tämä puurakentaminen on mahdollista

voidaan mahdollistaa tätä palosuojausta esimerkiksi ylipainevesisumusprinklauksella ja luulisi sen huoneistokohtaisen sprinklauksen riittävän siihen että puurakenteet saavat olla näkyvillä niin kuin ed

eli puu näkyviin ja nämä kerrostalorakentamismääräykset nopeasti kuntoon niin saadaan tätä teollisuudenalaa vietyä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

edustaja pekkarinen tuossa suorastaan säkenöi noiden elinkeinoelämän rahoitusongelmien puitteissa

se on erittäin tärkeä aihe

mutta tuon tähän keskusteluun näkökulman piensähkötuotannosta koska se vaatii mielestäni erityistä huomiota ja tukea ja järjestelmiä joilla voidaan edistää piensähkötuotantoa

se on ajankohtaista sen vuoksi että laitteistot esimerkiksi aurinkoenergialaitteistot halpenevat tekniikka kehittyy ja hyötysuhde paranee

tiusanen tuossa puheenvuorossaan epäili laillisuuden valvontakykyäni sekä poliisitoimessa että sitten tässä lainlaatijana sitä moraalia

myös ekologiset arvot puolustavat piensähkötuotannon edistämistä ideana omavaraisuus jopa kiinteistökohtainen voimala joka voi sitten myös tuottaa sähköä verkkoon

tiusaselle että kyllä siinä lain valvonnassa ja lain säätämisessä pitää aina olla se oikeudenmukaisuus ja laista pitää pitää kiinni

yksi suuri ongelma on tämä siirtomaksu mikä on piensähkötuotannon siirtomaksu silloin kun sitä sähköä myydään verkkoon

nämä lupaprosessit kestävät luvattoman pitkään ja sitten toisaalta kun tulee uutta säännöstöä niin se saattaa tulla voimaan yhdessä yössä ja silloin se koskettaa sitä olemassa olevaa yritystoimintaa ja sitä työllisyyttä

pitäisi löytää selkeät pelisäännöt tähän nettolaskutukseen laskutusjaksoihin ja sitten siihen siirtomaksuun jolla sähköä verkkoon myydään

tässä on hyvin paljon epäkohtia tällä hetkellä ja esimerkiksi tämä ely keskusten koordinointi ja näiden lupatulkintojen koordinointi sellaiseksi että laki olisi sama kaikkialla tässä maassa meidän tulisi kyllä hoitaa

sähköyhtiöiden pitäisi nähdä tämä suurena mahdollisuutena tukea piensähkötuotantoa koska sillä voidaan vähentää tai minimoida joitakin sähköyhtiöiden voimalaitosinvestointeja kun yksityiset ihmiset tekevät sen investoinnin ja kuitenkin se tuotettu sähkö on sähköyhtiöiden myytävänä

sosiaalipolitiikan kehittäminen on ollut jatkuvaa yksityiskohtien paikkailua ja joka korjauksen jälkeen on tullut lisää uusia väliinputoajia joiden asemaa on seuraavaksi pitänyt sitten parantaa

tämä on johtanut sosiaaliturvan päällekkäisyyksiin ja siihen että yhden etuuden myöntäminen tai korottaminen leikkaa samanaikaisesti jotain toista etuutta

avun tarpeessa olevat ihmiset kokevat itsensä petetyiksi ja järjestelmää ei tunnu enää kukaan hallitsevan

komitean työ jäi valitettavasti kesken kun työmarkkinajärjestöjen edustajat jättivät paikkansa vastalauseena hallituksen suunnitelmille nostaa eläkeikää

arvoisa puhemies

perustulo tekee työnteosta ihmiselle aina kannattavaa

yhdistämällä tuet perustuloksi päästäisiin eroon tukien hakujärjestelmästä ja sitä varten rakennetusta tuottamattomasta organisaatiorakenteesta jossa jaetaan hakemuskaavakkeita neuvotaan otetaan vastaan hakemuksia hyväksytään ja hylätään niitä sekä pidetään yllä ruuhkautunutta muutoksenhakulautakuntaa

arvoisa herra puhemies

kansalaisten oikeustaju vaatii että kenenkään ei saa olla taloudellisesti kannattavampaa jäädä kotiin kuin ottaa vastaan tarjottu työ

myös huoltosuhteen muutos ja uhkaava työvoimapula pakottavat meidät löytämään lisää työntekijöitä tuottavaan työhön

toimeentuloluukkujen työntekijöistä saataisiin myös helpotusta kuntia uhkaavaan työvoimapulaan joka ei helpotu pelkästään kuntia yhdistämällä vaan parantamalla julkisen sektorin tuottavuutta

arvoisa herra puhemies

elinkeinoelämän ja elinkeinopolitiikan kehityksestä puhutaan ja silloin kun puhutaan elinkeinopolitiikasta tulevat väistämättä mieleen raaka aineet ja materiaalit joita meillä on käytettävissä ja se hyödynnetäänkö tarpeeksi kotimaisia materiaaleja esimerkiksi rakentamisessa

silloin oli kuuma keskustelu puurakentamisen puolesta ja siitä että puurakentamisen normistoa ja säädöksiä pitää muokata niin että puukerrostalorakentaminen saadaan vauhtiin ja nousuun suomessa ja hyviä tuloksia siinä saatiinkin säädöspuolella muun muassa tämä korkeapainesprinklaus joka mahdollistaa sen että koskien tulipaloriskiä niitä palomääräyksien vaatimuksia pystytään nyt sitten puurakentamisessakin täyttämään

puurakentaminen tarvitsee näkyviä lippulaivoja

se tarvitsee korkean arkkitehtuurin näytteitä koska suomea edelleenkin kansainvälisesti pidetään puurakentamisen mallimaana

täytyy tässä mainita että luontokeskus haltia on erittäin hieno lippulaiva ja esimerkki korkeatasoisesta puurakentamisesta

on erittäin hieno asia että nyt ollaan etenemässä näiden itsehallintoalueiden suhteen ja myöskin tuo sote ratkaisu etenee

ennen sitä on kuitenkin käytävä läpi muutamia raja alueilla olevien kuntien kysymyksiä siitä mihin itsehallintoalueisiin ja sote alueisiin nämä raja alueilla olevat kunnat kuuluvat

otan lyhyesti kantaa suomen lähetystöjen edustustoverkostoon ja myös kehitysyhteistyöpolitiikan periaatteisiin

niitä resursseja on vähennetty viime vuosina ja se sama kehitys on edelleen nähtävissä

se on huolestuttava kehitys siinä mielessä että itse näen niin että lähetystö ja edustustustoverkosto pitäisi täysipainoisesti valjastaa viennin edistämiseen ja varsinkin nyt kun team finland toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin tarvitaan edustustojen toimintaa ja lähetystöjen toimintaa siellä paikallisesti edistämään suomen vientiä

eli avataan uusia lähetystöjä ja siitä lähdetään sitten tekemään sitä kehitysyhteistyöpolitiikkaa ensin näiden uusien toimipaikkojen kautta

meillähän kehitysyhteistyöpolitiikka on ollut varsin tämmöistä humanitääristä ja aatteellisesti painottunutta hyväntekeväisyyttä mutta muut maat tekevät kehitysyhteistyöpolitiikaa samalla lailla perustavat kouluja ja parantavat väestön terveydenhuoltoa ja tilaa siten että kytkevät siihen aivan oleellisesti myös oman vientipolitiikan

näin meillä suomessakin tulisi menetellä eli kytkeä kehitysyhteistyöpolitiikka viennin edistämisen välineeksi ja kehittää ja nostaa sen yhteisön tasoa ja hyvinvointia ja kehittää elinkeinoja siellä ja sitä kautta edistää myös suomen vientiä maailmalle

liikenneinvestoinnit puhuttavat aina ja nyt nuo talouden näkymät ja liikenneinvestointien kehykset ovat niin niukat että haaveilu ja oikeastaan haihattelu tämmöisistä suurista uusista liikennehankkeista on turhaa

siellä on orimattilassa hennan alueella valmiina jo ohitusraiteet ja aseman rakentaminen olisi hyvin edullista ja nopeasti toteutettavissa ja sitä hanketta viedään eteenpäin

tulisikin pyrkiä hyödyntämään nämä radan varressa olevat mahdollisuudet avata asemia ja kaavoituksen keinoin sitten tukea liikenneverkon hyödyntämistä

yksi suuri hanke ja oikeastaan häpeäpilkku suomen liikennejärjestelmässä on lahden eteläisen kehätien puuttuminen

se tuo suuria turvallisuusriskejä ja tulisikin nopeasti saada tuo kehätien suunnittelu käyntiin ja aikanaan myös rakentaminen

mutta täytyy sen verran antaa tunnustusta tälle hallitukselle että kun tuossa liikennepoliittisessa selonteossa on aikanaan kirjattu nuo kehittämishankkeet ja ne ykköskorihankkeet niin ne kaikki hankkeet on käynnistetty tai käynnistetään vielä ensi vuoden aikana ja se priorisointi on sillä lailla hoidettu

tuon tässä esille kuitenkin yhden huolen näistä kehittämishankkeista ja toiveen siihen suuntaan että näihin kehittämishankkeisiin tulisi liittää tällaisten pienten hankkeiden investointikorit

kun ajatellaan vaikkapa kevyen liikenteen väylien rakentamista tällä hetkellä niin nuo ely keskusten voimavarat niiden rakentamiseen ja rahoittamiseen ovat varsin niukat

se parantaisi liikenneturvallisuutta taajamissa erityisesti lasten nuorten ja vanhusten liikenneturvallisuutta ja sille on todella painetta ja patoutunutta tarvetta

toinen tällainen yksityiskohtainen investointikori voisi olla liittymät liittymärakentaminen varsinkin työpaikka alueiden ja teollisuuden tarpeisiin niillä alueilla joissa näitä liittymäongelmia on

meillä on hyvin paljon peruskorjausta vaativia siltoja tässä maassa ja nämä peruskorjaushankkeet tulisi pikaisesti saada alkuun

jos me ajattelemme esimerkiksi sitä miten eesti pärjää varsin alhaisella verotuksella samassa eussa kuin me siellä on julkista asiointia sähköistetty erittäin laajasti

meillä ne ovat vielä lapsenkengissä ja siihen suuntaan meidän tulee kehittää sähköistä asiointia poistaa niitä esteitä siltä sähköiseltä asioinnilta ja siinä nämä laajakaistahankkeet ja sen toimivan verkon teknisesti toimivan verkon mahdollisuus on aivan keskeinen

myös viime aikoina on tullut hyviä parannuksia tähän suuntaan millä sähköistä asiointia voidaan kehittää

edustaja virolainen tuossa puheenvuorossaan päätyi syvälle metsään sienimaiden uumeniin ja jatkan sieltä samasta mielenkiintoisesta suomalaisesta maisemasta

mutta hyvää on myös se että metsänhoitoyhdistysten toiminta voi jatkua ja metsänhoitoyhdistykset edelleen voivat tarjota ammattitaitoisia metsänhoitopalveluitaan metsänomistajille

se toiminta on myös lainmuutoksen myötä turvattu vaikka oli myös toisenlaisia näkökulmia ja ajatuksia kun tuota lakia valmisteltiin

lain valmistelussa maa ja metsätalousvaliokunnassa pidettiin kokoomuksen voimin huolta siitä että alun perin määräaikaiseksi suunniteltu muutos on nyt pysyvä ja tämä on sekä metsänomistajien että metsänhoitoyhdistyksen kannalta hyvä asia

se antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen metsänhoidon suunnitteluun ja tavoitteelliseen toimintaan ja siitä esimerkiksi edustaja sankelolle kiitos että hän oli aktiivinen tämän asian valmistelussa

helmikuussa tullaan antamaan eduskunnalle metsäpoliittinen selonteko joka on varsin mielenkiintoinen asiakirja ja selonteko ja varmasti tämä keskustelu metsäpolitiikasta silloin jatkuu

tuossa on tulossa esimerkiksi selvitystä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisesta metsänomistuksesta joka voi olla uusi tapa metsänomistuksessa ja siinä mielessä mielenkiintoinen näkökulma

parhaillaan toimii työryhmä joka valmistelee myös kestävän metsätalouden rahoituslakia ja raportti on luvassa maaliskuun loppuun mennessä

työryhmä pohtii ratkaisua muun muassa kemera tuen epäkohtaan taimikoiden varhaishoidon laiminlyönneistä

onhan esillä se että taimikoiden varhaishoitoa laiminlyödään sen takia että odotetaan että päästään tuon kemera tuen piiriin

taimikoiden hoitoa tulisikin aikaistaa pienempiin taimikoihin metsän kasvun maksimoimiseksi

vielä arvoisa puhemies aivan muutama sana tähän loppuun valmisteilla olevasta kalastuslain muutoksesta ja lähinnä siitä osiosta jossa on esitetty sitä että saaliin myyminen olisi mahdollista vain ammattikalastajiksi ilmoittautuneille toimijoille

itse näen tuon kohdan erittäin kyseenalaisena ja haluankin evästää siihen suuntaan että tässä kohtaa tehtäisiin muutos suunnitelmiin

on varsin perusteltua se että harrastajakalastajat voivat myydä saalistaan

sillä turvataan paikallisen kalan ja esimerkiksi ravustuksen suhteen rapujen ja kalojen paikallinen saanti silloin kun on sesonki kyseessä

ammattikalastajille nämä eivät ole niin mielenkiintoisia ja tuottavia saaliita että pystyttäisiin turvaamaan tämmöinen monipuolinen lähiruokamahdollisuus ja tuotanto myös kaupallisessa mielessä sitä haluaville

itse kannan erityisesti huolta tuosta ravustuksesta koska ravustus ja rapujen myynti on viime vuosina saatu elpymään varsinkin hämeessä

kanta häme on julistautunut rapumaakunnaksi ja ravustamista halutaan siellä edistää ja myös ravun käyttöä ruokana ja se on nyt hyvässä vauhdissa

mutta jos tämä kalastuslain ajateltu muutos että saalista saa myydä vain ammattikalastajiksi ilmoittautuneet tulee voimaan niin se tulee varmasti heikentämään myös tätä hyvää kehitystä rapujen hyödyntämisessä

kiurun kritiikki siitä ja lähinnä huoli siitä kuka tämän nyt on sitten saanut aikaan

kyllähän se näin on että nämä esitykset ovat hallituksen esityksiä ja hallitushan vie nämä asiat läpi ja sitten seuraavat hallitukset tekevät mitä seuraavat hallitukset tekevät

kaksi suurta lähes monopoliasemassa olevaa kaupan ketjua rakentavat jättimarketteja joka niemeen saareen ja notkelmaan

huolimatta suurista investoinneista näillä kahdella ketjulla menee loistavasti

kymmenien miljoonien investoinnit pystytään maksamaan jopa kahden vuoden voitollisella tuloksella ja vielä jää rahaa jakaa plussaa ja bonusta asiakkaille

arvoisa herra puhemies

kaupan keskittyminen on ajanut viljelijät sietämättömään tilanteeseen

viime istuntokaudella hahmoteltiin tuottajaorganisaation perustamista

alkutuottaja ei ole ainoa joka kärsii tästä keskittymisestä

arvoisa herra puhemies